tämä on huikea vauhti ja tähän on pakko puuttua

tässä suhteessa meidän pitää tehdä kaikkemme jotta ukraina noudattaa sääntöjä demokratia toimii siellä vähemmistön oikeudet turvataan ja pidetään huolta siitä että tilanne siellä säilyy rauhallisena

tuo taulukko alkaa selvästi pienemmistä päästöistä millä pyritään kannustamaan valmistajia siihen että tehtäisiin vieläkin vähempipäästöisiä autoja ja että ihmiset ostaisivat vieläkin vähempipäästöisiä autoja

tietysti tällä tulee olemaan se vaikutus tulevaisuudessa että nyt kun veroa korotetaan veron tuotto tulee vähitellen laskemaan jälleen kun siirrytään vähäpäästöisimpiin autoihin

kiina ennen deng xiaopingia oli semmoinen muistola mutta deng xiaopingin jälkeen huikea kasvu

jos katsotaan pohjoismaista yhteistyötä niin sehän oli pitkään ylivoimaisesti pisimmälle mennyttä yhteistyötä koko euroopassa kunnes euroopan unionissa otettiin käyttöön neljä vapautta neljä liikkuvuutta

kuitenkin täytyy sanoa että edelleen pohjoismaiset työmarkkinat ovat syvemmät koska siihen liittyy selkeämpi yhteistoiminta myöskin sosiaaliturva ja kieliasioissa kuin muissa euroopan unionin maitten välisissä suhteissa

jos nyt katsotaan mitä on tapahtumassa euroopassa tällä hetkellä niin mielenkiintoista on että kun kiinnostus pohjoismaiseen yhteistyöhön jossain määrin heikkeni suomen ja ruotsin eu jäsenyyden myötä ja innostuttiin eu säännöstöstä ja se on meillä suoraan toimeenpantavaa lainsäädäntöä joko eu päätöksellä tai meillä kansallisesti implementoimalla niin kuitenkin se viimeaikainen keskustelu euroopassa tuntuu johtavan siihen että eurooppa jossain määrin jakautuu pohjoiseen ja etelään

he ovat esittäneet huomautuksia mutta ne on pyritty ottamaan huomioon

söderman täällä totesi suurin erolinja on siinä onko kysymys viranomaisvaltuuksista vai eikö silloin kun yhteisötilaaja toimii

mutta kun sielläkin voidaan valita vähempipäästöisiä autoja niin voidaan myöskin valita semmoisia automalleja joittenka johdosta kun semmoisen valitsee autoverot taksiautoilijalla myöskään tila auton osalta eivät kiristy

valtiontaloudet ovat kunnossa kasvu on kohtuullista meillä on sosiaalisesti eheä yhteiskunta ja myöskin me olemme teknologisesti kehittyneet ja meidän maissamme vienti varsin hyvin vetää

tästähän hyvänä esimerkkinä oli presidentti martti ahtisaaren puheenvuoro viime syksynä jossa hän juuri totesi että pohjoismainen brändi on se mitä meidän kannattaisi pyrkiä markkinoimaan tietysti euroopassa mutta myöskin kaikkialla maailmassa

pienten listaamattomien yritysten on kannattanut vahvistaa omaa pääomaa ja se on johtanut tilanteeseen jossa ei ole ollut pakko irtisanoa ihmisiä vaan ihmiset on voitu pitää palkkalistoilla

heinäluoma valittaa sitä että kauheata että ihmiset joutuvat maksamaan kunnallisveroa enemmän ja tulot vähenevät mutta on väärin kun valtio kompensoi sen alentamalla valtion tuloverotusta

mutta niin kauan kuin meillä tulee työnantajan koneisiin laitteisiin sekä yksityisiä viestejä että työnantajaviestejä meillä on hyvin vaikea lainsäädäntö joka tapauksessa edessä

lopputulos on suurin piirtein plus miinus nolla mutta valtionveron alentaminen on väärin mutta kunnallisveron nostaminen on oikein tai sekin on väärin

siitä syystä pitää olla tarkka halutaanko muuttaa järjestelmää

ja haluaisinkin selvän vastauksen siihen haluatteko tosiaan demarit romuttaa nykyisen pienten listaamattomien yritysten verojärjestelmän ja vaarantaa työllisyyden tulevaisuudessa

vastuu ministerin virkatoimista on ensi sijassa poliittista vastuuta mikä tarkoittaa sitä että koska tahansa eduskunnassa voidaan nostaa epäluottamuslause ministeriä kohtaan jolloin katsotaan onko ministerillä eduskunnan enemmistön luottamus takanaan vai ei

toinen on arktinen yhteistyö ja pohjoismaiden johtava rooli arktisessa yhteistyössä ja kolmas on rajaesteiden poistaminen joka on juuri sitä kansalaista lähellä olevaa toimintaa

esimerkki siitä mökin mummusta

jos ministeri toimii epäasianmukaisesti virkatehtävissään tämä mahdollisuus on aina käytettävissä ja se on se ensisijainen tapa kontrolloida ministeriä

mitä tulee rajaesteitten poistamiseen täytyy sanoa että on otettu merkittävä askel nyt kun tämä selonteko on valmisteltu mutta kuitenkin sitä on edeltänyt monta asiaa

eihän synny mitään tuloa mutta nimellistulosta kuitenkin maksetaan vero

esimerkiksi tämmöinen jyrki ja johanna asiakirja jossa on kerrottu pariskunnan siirtymisestä eri pohjoismaitten välillä ja siellä syntyvistä ongelmista on erittäin kuvaava esimerkki siitä minkälaisia ongelmia kansalaisilla pohjoismaissa kaiken kaikkiaan voi olla

nyt on olennaista se että tämän keskustelun jälkeen hallituksen selonteon jälkeen kun se on käsitelty valiokunnissa sen jälkeen hallituksessa tehdään konkreettisia päätöksiä

katsotaan että kaikkein vähäisimpiä ministerin virkavirheitä ei pitäisi käsitellä ja syy siihen on se että katsotaan että se vaikeuttaa valtioneuvoston toimintaa

täällä jo vastauspuheenvuorossa jossain määrin indikoin sitä mikä olisi olennaista ja se on se että rajaesteitten syntyminen pyritään mahdollisimman tehokkaasti jatkossa ehkäisemään ja tietysti siinä on tärkeätä se että kun hallituksen esityksiä tehdään aina olisi vertailu muitten pohjoismaitten lainsäädäntöön koska se on hyödyllistä tietoa lainsäätäjille millä tavalla muissa samankaltaisissa yhteiskunnissa asiat on ratkaistu mutta siihen olennaisesti hyvinkin liittyy lyhyt kappale myöskin siitä syntyykö lainsäädännön myötä rajaesteitä pohjoismaitten kesken ja jos syntyy niin miksi niitä ei ole kyetty poistamaan siinä yhteydessä tai millä tavalla niitä pyritään minimoimaan jatkossa

katsotaan että oikeuskansleri tai kuka tahansa syyttäjä ei tuota syytettä voi nostaa vaan se on eduskunnan asia koska kyseessä on siinä määrin arvokas asia

eli meillä on poikkeuksellisen raskas koneisto asetettu ministerin virkatointen juridista käsittelyä syytekäsittelyä arvioimaan ja se tietysti merkitsee sitä että siinä ympäristössä on luonnollista että syytekynnys on tavanomaista korkeampi

toinen asia on se että kun eu sääntöjä pannaan täytäntöön niin tässä olisi tärkeätä että silloin kun direktiivi on valmis pohjoismaiset virkamiehet keskenään keskustelisivat millä tavalla implementointi tapahtuu

aikaisemmin turvallisuuspoliittisissa selonteoissa on aina todettu että meillä on uskottava itsenäinen puolustus mutta tässä selonteossa ei kertaakaan mainita että suomella on uskottava itsenäinen puolustus

valtio ottaa lainarahaa jonka se antaa kansalaisille kulutukseen ja sillä edistetään kansantalouden kasvua

mielestäni tärkeätä olisi se että suomella olisi semmoinen politiikka että pyritään eu direktiivit ensimmäisenä implementoimaan koska silloin me voimme vaikuttaa mahdollisesti siihen millä tavalla ne pannaan täytäntöön muissa eurooppalaisissa maissa

sitten on syytä todeta se että mitä vanhasen tapaukseen tulee siinähän tietysti erittäin olennaista oli se mikä oli vanhasen suhde nuorisosäätiöön ja ohjasiko hän pääministerinä jollakin tavalla näitä rahavirtoja vai ei

täällä on käyty varsin hyvä keskustelu yleisradiosta ja yleisradion toiminnasta ja tehtävistä

mutta pitää muistaa se että kun velka kasvaa niin valtion tietysti pitää jossakin vaiheessa maksaa se myös pois jolloin siinä tilanteessa joudutaan kiristämään valtion budjettia ja vähentämään elvytystä tai menemään jopa käänteiseen suuntaan

tietysti jos me pääsisimme siihen että ensimmäiset ideat tehdään kansallisesti pohjoismaitten kesken sitten vaihdetaan tietoja pyritään yhdessä kehittämään jonkinlainen implementointimalli ja kun se on saatu valmiiksi toivottavasti suhteellisen nopeasti niin sen jälkeen voitaisiin kertoa muille euroopan unionin jäsenmaille että tällä tavalla pohjoismaissa pannaan täytäntöön tämä direktiivi tämäntyyppisillä säännöksillä ja myöskin voitaisiin tarjota sitä malliksi muille

esitutkintapöytäkirjoista käy hyvin selville että tultuaan pääministeriksi vanhanen katkaisi melko selkeästi kaikki yhteydet nuorisosäätiöön

sinä aikana ehtii kyllä tänne näyttämölle

mutta kokoomus on sitä mieltä että kun katsotaan valtion menoja niin ne menot pitäisi kohdentaa ei kasvua edistämättömiin menoihin vaan sellaisiin menoihin joilla luodaan kasvua

hän ei ollut hallintoelimissä ei osallistunut rahoitusjärjestelyihin millään tavalla ja hän kävi muistaakseni kahdessa juhlatilaisuudessa mutta niissäkin pikaisesti esiintymässä joten voidaan sanoa että tämmöistä kiinteätä yhteyttä hänen ja nuorisosäätiön välillä enää sen jälkeen ei ollut

sen ohjelman osalta haluan todeta että ensinnäkin kysymys on julkisesta palvelusta ja kysymys on nimenomaan siitä että meillä on aamutelevisio suomen kielellä ja sinänsä koska meillä on kaksi kansalliskieltä on perusteltua että meillä on myöskin aamutelevisio ruotsin kielellä

no nyt on sitten syntynyt keskustelua toiminimistä avoimista yhtiöistä kommandiittiyhtiöistä mutta näittenkin osalta täytyy sanoa että kun yrittäjä voi siellä jakaa tulonsa sekä pääomatulonsa että ansiotulonsa ja sitten voi tehdä myöskin vähennyksiä niin tältä osin täytyy sanoa että tilanne on kyllä kohtalaisen edullinen

voidaan sanoa että sillä että ollaan ensimmäisenä liikkeellä voi olla merkitystä myöskin suomalaisten yritysten kannalta kun tiedetään millä tavalla kotimarkkinoilla pannaan täytäntöön tiettyjä sääntöjä

olisiko se kustannustehokkaampi

ja onko meillä yleensä semmoinen politiikka että haluamme istua pöydässä siellä missä demokraattiset länsimaat tekevät yhdessä päätöksiä vai haluammeko me nähdä maailman tapahtumat seuraavan päivän lehdistä aamukahvipöydässä

joissakin tapauksissa voidaan ajaa joitakin tukia ja myöskin valtion omat hankkeet kuten liikennehankkeet ovat tiettyä selkeätä elvyttämistä jota huonona aikana on syytä edistää

sitten tietysti mielenkiintoista oli myöskin se oliko vanhanen aikanaan luonut jonkinlaisen rahoitusautomaatin joka sitten vain hänen pääministerikautenaan toimi ja tuotti automaattisesti rahaa

jos se on sitten tapa jolla ne pannaan myöskin muualla niin siitä kotimaiset yritykset voivat hyötyä tuon tiedon kautta mutta myöskin sitä kautta että säännökset voidaan laatia suomalaisille yrityksille edullisiksi

kun on mahdollisuus saada resursseja jotta voidaan tehdä jotakin mikä on ylen nimenomaisen ohjelmapolitiikan mukaista tavoitteiden mukaista niin on hyvä että tällainen ohjelma voidaan toteuttaa

eli siinä suhteessa siitä että tehdään kauhean keinotekoisia järjestelyjä veroetuuksien saamiseksi en ole erityisen innostunut varsinkin kun pitäisi muistaa tässä tilanteessa se että on erityisen tärkeätä miettiä millä tavalla saadaan verotuloja lisää kaiken kaikkiaan ei vain yrittää miettiä mitä kevennyksiä voidaan tehdä vaan sitä veropohjaa pitäisi laajentaa

toinen asia johonka vielä haluaisin kiinnittää huomiota mitä kenties kannattaisi vielä miettiä on se pitäisikö tehdä tulostaulukko joka tarkoittaisi sitä että kun on kuvattu nämä ongelmat niin katsottaisiin ongelma ja sen jälkeen se millä tavalla kukin pohjoismaa sen on ratkaissut

siinä käydään lävitse yleisradion tulevaisuutta ja sitä millä tavalla yleisradio voi toimia yhteistyössä erilaisten ulkopuolisten tahojen kanssa

ja on jouduttu tekemään aika ikäviäkin ratkaisuja niin että tässä suhteessa on tärkeätä se että ei pyritä löytämään ratkaisuja joilla sitä veropohjaa kevennettäisiin

se että hän oli nähnyt pari edustajaa jossakin omassa presidentinvaaliseminaarissaan tietysti antoi indikaation siitä että tukea varmasti jossain määrin tulee mutta laajuudesta hänellä tuskin saattoi olla käsitystä

tänään otetaan tärkeä askel suomessa mutta tässä kuussa myöskin muissa pohjoismaissa ja uskon että hallitus on sitoutunut vahvasti siihen että rajaesteitä pyritään poistamaan

suurin osa suomalaisista elokuvista on tuotettu jollakin tavalla yhteistyössä yleisradion kanssa niin että yleisradio osallistuu näitten rahoittamiseen ja yleisradio myöskin näyttää ne elokuvat

kun aikaisemmin meillä oli avoin fiskaalijärjestelmä niin jokaisen kannatti omistaa omaisuutta suoraan mutta kohta ollaan tilanteessa jossa kannattaa omaisuus keskittää osakeyhtiöön jättää se osakeyhtiöön ja silloin tietysti pääsee alemmalla verotuksella

on mielestäni täysin selvää että tuota vaarantumista pitää voida arvioida ei pelkästään kyseessä olevan toimijan kannalta vaan myöskin yleisön kannalta

kun arvioitiin tätä min morgon ohjelmaa ja sen rahoitusta nimenomaan kumppanuusohjelman sääntöjen puitteissa niin todettiin että niillä ruotsinkielisillä säätiöillä jotka rahoittavat ohjelmaa ei ole mitään poliittisia intressejä

tämän päivän ympäristössä on täysin selvää että vanhasen toimintaa pidetään riippumattomuutta vaarantavana ja puolueettomuutta vaarantavana

hallintoneuvostossa hyväksyttiin erityinen lausuma joka pöytäkirjattiin kumppanuusohjelmaan liittyen jossa juuri lähdettiin siitä että jos joku antaa rahoitusta jonkin ohjelman toteuttamiseen niin siinä ei saa olla minkäänlaisia taloudellisia hyötytarkoituksia mutta ei myöskään poliittisia hyötytarkoituksia

mielestäni tämäkin kysymys osoittaa sen että meillä on rakennettu aivan liian järeä koneisto ministerin virkasyytteitten käsittelemiseen ja sinänsä voidaan kysyä onko tarkoituksenmukaista että meillä on valtakunnanoikeus

mitä tulee vielä itse ohjelmaan niin tietysti ohjelmat tehdään yleisradion toimintaohjeistuksen ohjelmapolitiikan linjausten mukaisesti ja uutisten toimittamisesta vastaa yleisradion oma toimitus

södermanin esitys siitä että ministerisyytteet menisivät hovioikeuteen ja sitten voisi valittaa vielä korkeimpaan oikeuteen saattaisi olla tarkoituksenmukainen

yleisradion hallintoneuvosto suoritettuaan kokonaisharkinnan totesi että on hyväksyttävää että ruotsinkielinen aamu tv myöskin voidaan tuottaa ja tosiaan siihen sitten tulee rahoitusta näiltä ruotsinkielisiltä säätiöiltä

se yksinkertaistaisi tätä järjestelmää ja se myöskin voisi helpottaa menettelyä niin että tässä tilanteessa olisi helpompi myöskin jossain määrin ainakin alentaa syytekynnystä

täytyy sanoa että ministereitten osalta epäselvissä tapauksissa asioita välttämättä ei pitäisi viedä tuomioistuimeen koska oikeuskanslerin huomautus ja siitä seuraava poliittinen vastuu usein on huomattavasti merkittävämpi rangaistus kuin muutama päiväsakko

pulliainen totesi varsin hyvin kun hän totesi että kaupallinen media vaatii ylen ohjelmiston rajoittamista mutta samalla sitten kun sitä rajoitetaan ollaan tyytymättömiä

jos otetaan kirjallisuus topelius ja runeberg musiikki sibelius elokuva donner maanpuolustus mannerheim

mutta sitten kun katsoin samalla viikolla kulttuurisivuja kun ylessä oltiin karsimassa joitakin ohjelmia niin siellä oli erittäin kovaa kritiikkiä yleä kohtaan että yle supistaa toimintaansa

on tärkeätä että ihmiset joutuvat tekemisiin ruotsin kielen kanssa ymmärtääkseen suomen historiaa mutta tärkeää on myöskin poliittinen identiteetti mihinkä suomi kuuluu varsinkin tämän päivän maailmassa kun näemme mitä idässä tapahtuu

haluan vielä kiinnittää kolmeen asiaan huomiota kolme pointtia niin kuin nykyisin pitää sanoa missä suhteessa nimenomaan pitäisi pyrkiä näitä rajaesteitä poistamaan

kuten edustaja männistö täällä totesi niin tämä valtiontalouden tarkastusviraston raporttihan tulee aivan oikeaan aikaan

näin se on että nimenomaan suomalaista kulttuuria joka jää suomalaisten arkistoon yleisradion pitää tuottaa ja sitä pitää tuottaa myöskin kattavasti

huomenna on hallituksen puolivälitarkastelu sen jälkeen kehysriihi ja tämä näyttää nyt on puoliverraportti ei tee puoliväliraportti vtvltä on hyvää aineistoa hallituksen päätöksenteolle sekä huomenna että kehysriihessä